ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää tervetulleina kaikkia aloitteita joilla helpotetaan ulkomaista alkuperää olevien henkilöiden kotoutumista yhteiskuntaan

mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt jotta vuoropuhelu ja yhteistyö itämeren maiden välillä jatkuisivat vahvana ukrainan kriisistä huolimatta

rajaesteiden poistamisella voidaan sekä säästää että ansaita rahaa

eun on syytä entisestään kirkastaa näitä arvoja tilanteessa jossa suvaitsemattomuus on saanut jalansijaa myös politiikassa

yhteisillä rakennusalan standardeilla helpotettaisiin yhteistyötä ja sellaisten tuotteiden teknistä kehittämistä joita voitaisiin hyödyntää koko pohjolassa

kaikkia suomeen tulevia ihmisiä on kohdeltava kunnioittavasti

räcker lagen till här

fpa har i flera fall krävt medicinering med en eller flera psykomediciner som en förutsättning för att ungdomar ska beviljas psykoterapi

riittävästi voimavaroja on varattava turvapaikan hakijoiden ja pakolaisten oleskelulupien käsittelyyn

kysynkin ministeriltä ovatko ehdotetut muutokset ympäristönsuojelulakiin riittävät jotta talvivaaran tapainen ympäristötuho voidaan tulevaisuudessa estää

pohjoismaiden tulee koordinoida ammatillisen koulutuksen tekniikan alan koulutuksia niin että ne vastaavat paremmin toisiaan ja että vaatimukset ovat samat kaikissa maissa esimerkiksi sähköasentajan autoasentajan ja nosturinkuljettajan ammateissa

arvoisa puhemies

mikä on tilanne suomessa tällä hetkellä onko meillä toimiva infrastruktuuri kaikissa isoissa satamissa

pääministeri katainen osallistuu huomenna itämeren ympäristönsuojelukokoukseen pietarissa

kuntien taloustilanne on edelleen kovin rasittunut

näin siitä huolimatta että hallitus on ryhtynyt moniin toimenpiteisiin kuntien talouden vahvistamiseksi ja että useimmat kunnat ovat viime vuosina käynnistäneet prosesseja palvelutuotannon tehostamiseksi

det har regeringen genom sin redogörelse och stora utskottet med sitt betänkande bidragit till

tilanne krimin niemimaalla on äärimmäisen kireä

mikä on tärkein ympäristösanoma jonka pääministeri aikoo huomenna pietarissa esittää kokouksessa muiden itämeri valtioiden pääministerien kanssa ja onko suomi varannut varoja itämeren ympäristösitoumuksiin

kansanäänestykseen tarttuminen kuten venäläismielinen krimin hallinto on tehnyt alueen tulevaisuuden ratkaisemiseksi on väärin

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä näiden kiintiöpakolaisten vastaanottamisen turvaamiseksi lupaustemme mukaisesti

ärade talman

tällainen vaatimus on potilaslain säännösten vastainen

varsinkin nyt tilanteen ollessa herkkä ja tulehtunut kansanäänestys uhkaa vain pahentaa tilannetta

aikooko hallitus ohjeistaa kelaa tarkemmin niin että nuorille taataan psykoterapiaa hoitomuotona myös silloin kun potilas on kieltäytynyt psyykenlääkkeiden käytöstä

andelen sol och vindkraft i finland är fortfarande liten men potential finns för att bygga ut och förstora den globala marknadsandelen

kestäville julkisille hankinnoille asetettavat yhteiset kriteerit ja yhteinen päätös koko pohjolassa sitoutumisesta näihin kriteereihin merkitsisi suurta nostetta koko cleantech alalle sekä samalla ympäristökuormituksen vähenemistä ja energiatehokkuuden parantamista

sekä itämeren ympäristön pelastamisen vuoksi että herkän arktisen luonnon suojelemisen vuoksi olisi äärimmäisen tärkeää jatkaa pohjoisen ulottuvuuden ympäristöyhteistyön harjoittamista venäjällä

ukrainan on hillittävä kaikenlaista kansalliskiihkoa joka syttyy helposti poliittisessa muutoksessa ja epävakaudessa

innovaatioiden ja tekniikan kehityksen vauhdittamisen edellytyksenä on yhteisten kriteerien ja standardien luominen jotta pohjolan kotimarkkinoista saataisiin riittävän suuret tuotekehityksen kannalta

arvoisa puhemies

älykkäiden sähköverkkojen sähkömittareiden ja sähkön välivarastoinnin mahdollistavan tekniikan kehittämistä ja käyttöönottoa tulee edistää

aikooko ministeri tuomioja nostaa esille mahdollisuuden rajata ympäristöyhteistyö pakotepolitiikan ulkopuolelle mikäli pakotteiden lieventämisestä keskustellaan maanantain eu ulkoministereiden kokouksessa

värderade talman

värderade talman

ensisijaista on että venäjä kunnioittaa ukrainan itsemääräämisoikeutta ja että maa ei jatka ukrainan rajojen loukkaamista

tavoitteena tulee olla sähkönkulutuksen tasaaminen siten että kulutushuippujen syntyminen kylminä talvikuukausina estetään

siirtyminen kestäviin julkisiin hankintoihin edellyttää koulutusta ja tietoa sillä kestävyyttä ei aina ole helppo mitata

konfliktin kehittymistä ajatellen ei kuitenkaan ole suinkaan toissijaista miten kiovassa oleva uusi hallitus kohtelee maan suurta venäjänkielistä vähemmistöä

yksi tärkeä tekijä tässä työssä on oppia arvioimaan tuotteiden elinkaarikustannukset

ympäristömerkinnät tuotteissa ovat toinen tärkeä tekijä josta pohjoismainen joutsen merkki on hyvä esimerkki yhteisestä pohjoismaisesta tavasta arvioida kestävyyttä

päinvastoin kiovan vallanpitäjien tulisi harjoittaa rakentavaa politiikkaa joka herättää luottamusta myös maan itäosissa

helcomin itämeren toimintasuunnitelma sisältyy eun alueelliseen itämeri strategiaan

jo rakennusvaiheessa aurinkopaneelien tai muun uusiutuvan energian talteenoton huomioon ottaminen suunnittelussa nostaa omavaraisuusastetta

ruotsalainen eduskuntaryhmä ei pidä hyväksyttävänä sitä että kansainvälisiä toimijoita kuten euroopan neuvostoa ja etyjiä uhkaillaan krimillä

ruotsalainen eduskuntaryhmä on myös huolissaan lähialueyhteistyön määrärahojen alenemisesta joka tulee kohdistumaan ympäristöhankkeisiin tehtäviin panostuksiin

eun itämeri strategialla ei ole omaa rahoitusta mutta kansallisten tukien ja eun rahastotukien kautta on olemassa varoja joita voitaisiin käyttää itämeri strategian toteuttamiseksi

kaikissa tilanteissa näitä järjestöjä jotka toimivat kriisien ratkaisemiseksi ja vähemmistöjen aseman turvaamiseksi on kohdeltava kunnioittavasti

katsomme että määrärahat on pidettävä nykyisellä tasolla

kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen on käytössä noin sata miljoonaa euroa josta psykoterapian osuus on noin viidennes

tämä edellyttää että suomi ja muut eun itämeri maat painottavat itämerta maiden omissa ohjelmissa rakennekaudelle

arvoisa puhemies

kelan mukaan vuoden lopulla ehtoja joudutaan kiristämään tai terapiapäätökset keskeytetään kokonaan koska määrärahat eivät tällä hetkellä riitä

suomi tukee kansainvälisen valuuttarahaston imfn ja eun sekä muiden toimijoiden tukitoimia ukrainan talouden vakauttamiseksi

tuleeko hallitus pitämään huolen siitä että eun itämeri strategia ja helcomin itämeren toimintaohjelman toteuttaminen ovat aihealueita jotka asetetaan etusijalle suomen ja eu komission rakennerahastoneuvotteluissa

aikooko hallitus puuttua tähän ongelmaan

en rysk oljeterminal vid finska viken i ust luga skadades allvarligt förra veckan precis innan terminalen skulle tas i bruk

arvoisa puhemies

riippumatta siitä mikä on meidän itse kunkin suhtautuminen ydinvoimaan energiamuotona emme voi jättää vaille huomiota sitä miten muut eu maat näkevät tämän mitä ne muut eu maat erityisen hankkeen

on syytä korostaa että vaikka suomi on varsin voimakkaasti arvostellut venäjän tekemiä kansainvälisen oikeuden vastaisia rikkomuksia emme kuitenkaan ole vakuuttuneita siitä että taloudelliset pakotteet olisivat oikea etenemistie

talouskriisi on valitettavasti kohdistunut myös kaikkiin itämeren maihin minkä vuoksi on olemassa vaara että itämeren alueen hallitukset katsovat ettei näinä taloudellisesti huonoina aikoina ole voimavaroja panostettavaksi ympäristöön

viime viikolla suomenlahden etelärannalle nouseva ust lugan öljyterminaali vaurioitui vakavasti maansortumaonnettomuudessa juuri ennen sataman käyttöönottoa

rosatomin strategiana on toiminnan laajentaminen globaaleille markkinoille ja uuden suomessa olevan ydinvoimalan huomattavaksi osakkaaksi ryhtyminen sopii hyvin tähän strategiaan

med tiden leder allt detta till att gränserna mellan länderna i norden blir ett allt mindre problem och hinder för nordborna i deras dagliga liv

itämeren ympäristölle ja itämeren alueelle olisi suuri vahinko jos helcomin toimintaohjelmaa ei toteutettaisi sovitun aikataulun mukaisesti

hallitusta jakaa kysymys siitä lisääkö vai vähentääkö fennovoiman ydinvoimala energiariippuvuuttamme venäjästä

helcomin toimintaohjelmassa toimenpiteet kohdistetaan neljään painopistealueeseen nimittäin rehevöitymiseen merikuljetuksiin ja meriturvallisuuteen vaarallisiin aineisiin ja biodiversiteettiin

onnettomuus herättää kysymyksen siitä informoivatko venäjän viranomaiset suomea asianmukaisesti merkittävien infrahankkeiden ympäristöriskeistä ongelmista ja suunnitelmista

jag betvivlar tyvärr effekten av den här symboliska gesten och jag tror inte heller att effekten skulle bli den önskade av en sänkning av riksdagsledamöternas arvoden

äntligen syns det ljus i ändan av tunneln

ne jotka näkevät ydinvoiman keskeisenä energiamuotona myös tulevaisuudessa ottavat tämän tiedon vastaan todennäköisesti hyvin myönteisesti

kysynkin millä tavalla suomen ympäristöviranomaiset ovat reagoineet tapahtuneeseen